toivottavasti tälle löytyy nyt hallituksesta hieman enemmän tukea kun siellä on uusi turkulaisministeri joka ehkä ymmärtää autoilijaa enemmän kuin koko ajan siellä istunut turkulaisministeri

asia

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

täytyy kyllä

eduskunta edellyttää että hallitus peruu päätöksen lääkekorvausmenojen leikkauksesta kokonaan ja kohdentaa lääkekorvausjärjestelmän uudistuksesta vapautuvat määrärahat lääkekorvausten vuosittaisen maksukaton alentamiseen

asia

lisätalousarvioaloitteet lähetetään ehdotuksen mukaan valtiovarainvaliokuntaan

eduskunta edellyttää että ensimmäisenä huomionani viime vaalikaudella sosialidemokraattinen puola halusi nimenomaan tasapainottaa talouttaan palkan ja eläkkeen verotusta kiristämällä geologi eläkkeelle puolustaa itse hallitus turvaa julkisen palvelun resurssit jotta hoidon saatavuus säilyy eikä kohdista lisää leikkauksia lääkäri ja sanon vielä kerran että ei kiristä eläkeläisten verotusta

tässä on meillä ihan pelkät palkkalaskelma alle viisi kolme vuotiaat eläketuloa saavan veroaste eri tulotasoilla munakasta puustoista sen pariteetin ikään kun erottuminen tässä tulee olemaan ainakin väliaikaisesti todella pieni mutta korostan vielä kerran että tämä hallitus ei kiristä eläkeläisten verotusta paitsi silloin kun hammaslääkärikorvauksiin ennen kuin sosiaali ja terveydenhuollon rahoitusuudistuksesta on käsitellyttä jalova kysymys edustaja vartia puh

keskustelun aloittaa asian esittelevä ministeri berner

arvoisa rouva puhemies

nimenomaisesti olemme halunneet pitää reilun meiningin mukaisesti palkansaajan ja eläkkeensaajan verotuksen tasa arvoisena ja oli täydellinen järkytys se että kun kokoomus ennen vaaleja ministeri stubbin suulla toisti että tämä on perusfilosofia että verotus on reilu niin välittömästi vaalien jälkeen puheenjohtaja stubb muuttui valtiovarainministeri stubbiksi ja hän tuo itse esityksen jossa ei kevennetä vastaavalla tavalla eläkkeensaajien verotusta kuin palkansaajien

kysynkin mitä hallitus aikoo tehdä sen eteen ettei upäästötavoitteet nostetaan sille tasolle että ne ovat linjassa ilmastosopimuksen

arvoisa rouva puhemies

kysyjä oli aivan oikeassa että tuo pariisin sopimus on käänteentekevä koska nyt ensi kertaa kaikki maailman maat ryhtyy toimiin yksityislääkärien kela korvausten pienentämiseksi

arvoisa puhemieselleet

segregaatio suomessa on todellakin erityisesti isojen kaupunkien ongelma ja se liittyy sekä maahanmuuttajien että syrjäytyneiden ja pienituloisten keskittymiseen tietyille alueille kaupungeissa

eu päättää omista tarkemmista kakskyt kolkytilmastotavoitteistaan tulevan eduskunta edellyttää että hallitus peruu yksityisistä lääkäripalveluista maksettaviin korvauksiin kohdistetun leikkauksen

ihmiset tarvitsevat ensisijaisesti työtä jolla elättää itsensä ja perheensä ja josta maksaa veroja näiden perättyjen palveluiden rahoittamiseksi

valituksen ainoat toimet tyylisiä hoidossa ovat tähän saakka oli tyly nämä leikkaukset omassa yliopistojen ja kisa mennyt ja suunnitelmat työntekijöiden työtön

työllisyyden pohjan peittämisestä hallitus puolestaan käyttää perusteena ja uusine pentikäinen turvaa heikentäville markkinaliberalismin eteenpäinvieneet kepillä ehdotuksen

sitten puhujalistaan

millä keino hallitus aikoo strategiassaan ohjata eduskunta edellyttää että hallitus valmis verottamaan paljon päästöjä aiheuttavaa toimintaa nykyistä

osa hallituksen linjaukset on jo päätetty ja osasto on käynnistää valmistelut hallitus ei ole halun tuoda suunitelmien eduskunnan avoimeen arviointi ja

ahdistelija e ryhtyy tarvittaviin toimiin jotta harkinnanvaraista kuntoutusjärjestelmää vahvistetaan siten kuin niin sanottu

on pelättävissä että avoimen avoin keskustelu estetään sille että nyt sanotaan kyseessä on vain valmistelun ja seuraavaksi kansalaiset saavat kuulla alituksen jälkeen

ja mielestäni kaikki neuvottelijoita on syytä onnitella tästä tärkeästä askeleesta ja myski aura kuntoutuksen valmistelun yhteydessä on hyvin tärkeässä roolissa eun valtuuskunnassa näissä linjattu

nuole tunne siitä suunnasta jos intian hallitus suomea pian on välikysymys aina mahdollista että hallituksen toiminnan arviointi skoottearvioinnin kohteeksi ja selvittää onko hallituksen uusilla linjauksilla eduskunnan tuki

kehitysavussa on erityisen tärkeää sen vaikuttavuus tuloksellisuus ja tätä kautta tietenkin uskottavuus

suomalaisten hyvinvointi syntyy työstä vaikka suomessa on lähes puoli miljoonaa työtöntä ja pitkäaikaistyöttömissä tahti ja tuotto kuusisataa mikä on yleisen tuo tota neljäsataa enemmän kuin vuotta

suomi ulkopolitiikassaan ihan ansiokkaasti korostaa naisten aseman parantamista eri keinoin ja kuten kaikki tiedämme niin maailmassa on tällä saralla aivan valtavasti tehtävää

hallituspuoleiden ahmia puheet yhteiskuntasopimuksesta ovat kaventuneet perinteisen

ar päästökaupan kehittämisestä päästökauppa ei ole toiminut työ ja elisa tavalla ja sen vuoksi on syytä jatkossa nimenomaan päästökauppajärjestelmää kehittämällä eduskunta edellyttää että näihin yhteisiin asettavat

alituisen onnistumisen tai välitavoitteeseen onkin lähes täysin kiinni siinä työmarkkinat tolosen kymmenessä jäsenmaansa positiivista vaikutusta työllisyyttä

onko teillä ministeri hautala jotain konkreettista uutta kerrottavaa keinoista joilla kehitysavun kautta voidaan ponnekkaammin vaikuttaa naisten aseman parantumiseen

asia

sipilän hallitukseen ei ole ymmärtänyt että työttömät eivät pääse kieppiä vaan työlle on käsittämätöntä että työttömiä syyllistetään ja pyritään luomaan kuvaa että työttömyys on työttömien omia

eesti as

ottaako suomi kehitysyhteistyöpolitiikassaan myös väestönkasvun hillitsemisen selkeämmäksi osaksi naisten aseman parantamista

vaikka avointen työpaikkojen määrä lasketaan kymmenissä tuhansissa ja työttömien määrä sadoissa tuhansissa nyt viimeisimpänä keksintönään hallitus aikoo pakottaa työttömät ilmaistyönä ja kuvittele että työllisyystilanteen

todellisuudessa ilmaistyö on työttömien nöyryytystä ei ole l

eduskunta edellyttää kuitenkin sitä että kotimaassa nostamme kunnianhimon tasoa ja kysyi että aikooko hallitus nyt todella nostaa siihen verrattuna mitä tähän mennessä on jo päästetty kiinassa on hyvin ilahtunut tästä mitä ministeriyteen

asia

hallitus pyrkii luomaan hyvinvointiyhteiskunnasta oli lomiaan viettää jossa markkinat ohjaa päätöksentekoa jossa kaikki yhteiskunnan paine yhtiötä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

vuosisadan tärkeimmässä uudistuksessa eli sosiaali ja palvelurakenne uudistuksessa on valitus tulipa chopinin hallituksen pakko yhtiöittäminen tiettämishankkeet ihmisitua ulottuivat kyytiä tule

ymmärsin sen tarkoittavan sitä että hallitus suhtautuu myönteisesti siihen että eun päästökaupan päästökattoa tiukennetaanestihan on yksi niistä asioista jotka tarvitaan jotta pariisin sitoumukset

perustelen huonoja erikoista on integraation peter de saden kaventaminen jätetään sivuun vaikka juuri nämä olivat hotelli sen alkuperäisiä suuria

arvoisa puhemies

edustaja hassi ottaa erittäin tärkeän näkökulman hellitään ilmastosopimuksen vaikutuksen myös suomen talouteen ja työllisyyteenin mahdollisuuksiin mitä heille avaa nyt se ensimmäinen huomio toista pariisin sopimuksesta on tyystin se että kun suomi ja eun laajemmin sitoutunut varsin

nyt tämä tavoite eri tahojen saumattomasta yhteistyöstä on jätetty

he nyt kun muut maailman suurin talouden tulee vesan mukaan viisi auttaa varmistamaan tai parantaa suomessa toimivan ja teollisuuden kilpailukykyä suhteessa muihin maailmankolkkiin ryhtyy toimiin ruokavaliokorvauksen palauttamiseksi

terveyden hyvinvointilaitoksen asiantuntijat varoittavat tuoreeltaan yhteyttämisen tekevän paluuta vaikeasti havaittavia valittavia kepillä ja tuotteen vahvan erottamiseen johtaa monimutkaisen

tämä johtaa sotia paljemyllerrykseen jossa kaikki palveluita karitsaa tarvitsevat ihmiset jäävät taka

ja tähän hallitus tähtää tuolla strategisella tavoitteellaan nousta näitten asioitten kärkitoimijaksi sitä me kärkihankkeella ajamme eduskunta edellyttää myös tätä demonstraatiolaitoksia ja pilottitoiminta ministeriyteen ja j

hallitus on perustellut asian eteen ja talouden yhtiöittämistä eun lainsäädännöllä nenä oli tosin yrittää siirtää vastuuta omista ideologista päätöksistä

puhemies ja kuten sanoimme nuo pariisin päätökset työ ovat linjassa euhun jo tekemään herkkiä ja ilmastolinjauksenkassa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä jotta suomi on vahvasti

otetaan vielä edustajat kontula ja laukkanen ja sitten ministerit lindström vehviläinen ja rehula

sen sijaan hallitus ei ole kyennyt kertomaan mitä lisäarvoa julkisten palvelujen yhtiöittämisen tietämään sokeudeksi

päinvastoin yhtiöittämispakko parantaa koko pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan mallin joka perustuu siihen että julkisella vallalla on päävastuu kansalaisten palveluksesta

vaikutusarvioinnin nimenomaan työllisyyden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

itälattää merkittävät mahdollisuudet työ jossa kirjaimellisesti vain taivas on paksuna kiinan kysyntä on valtavaa tulevina

kyseessä on kahden miljardin omaisuus jonka veronmaksajat ja suurelta osin ajan sukupuolet ovat rahoittaneet ja jonka avulla on varmistettu perusedellytykset elää ja toimia koko maan alle

toisaalta päästökauppa on myös haaste suomalaiselle energiaintensiiviselle teollisuudelle on tärkeää että näissä neuvotteluissa huolehdimme siitä että suomi on samalla viivalla kaikki muiden hallitus säilyttää ruokavaliokorvauksen täysimääräisenä

liikenneministeriö sanoi tämä kuuluu antaa uudelle osakeyhtiölle oikeus periä käyttömaksuja kaikesta liikkumisesta ei maanteillä rautateillä kuin vauva ei

lisäksi hallitus suunnittelee loimaan ja turvaisi taksijärjestelmän romuttamista mikä vaarantaisi taakseni tälle alalle eläisin saatavuuden koko suomessa ja lisäisi riskiä haavoittuvina sekä ryhmien joutumisesta saalistuksen kohteeksi

pääministeri on ilmoittanut tukevansa näitä suunnitelmia sata

arvoisa puhemies

edustaja sankelo totesi että turkistarhaus on kansantaloudelle tärkeä ala ja että sillä on työllisyydelle merkittävä osa ja en sinänsä kyllä kiistä näitä taloudellisia seikkoja enkä edes tämän aloitteen tarkoitusta

eduskunta edellyttää että vuodessa ohjataan kehitysmaille sata miljoonaa miljardia dollaria hallitus toteuttaa eläkkeensaajan asumistuen enimmäisasumismenojen indeksitarkistukset ja osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan mikä on suomen osuus turvaa näin eläkkeensaajien asumistuen tason

kuulluissa puheenvuoroissa on jo useasti mainittu naisten asema mutta nostan sen vielä omalta osaltanikin esiin

ne ja investointien laskujen päätösten tulee kansanvaltaistihallitussa maassa olla poliittisia päätöksiä eikä niitä pidä delegoida joillekin

täältä edistyksellisestä suomesta katsottuna on erittäin vaikea ymmärtää niitä seikkoja jotka ovat johtaneet naisten käsittämättömän huonoon asemaan afganistanilaisessa yhteiskunnassa

kansalaisaloite kiinnittää huomiota todellakin merkittävään asiaan

eduskunnan budjettivaltaa ei tule kaventaa kevein perustein kilometrimäärä kerätä maksut ovat teemoja joista päättää eduskunta se mihin tarvitaan uutta yhtiötä jolle ei kuitenkaan olisi keskeistä päätösvaltaa siitä

holtittomasta alkoholinkäytöstä rattijuopumuksesta ja täysin toisista piittaamattomasta käytöksestä seuraavat inhimilliset kärsimykset eivät tunne hintalappua

on järkyttävää että asiat joita me pidämme itsestäänselvyyksinä kuten kouluttautuminen työssäkäynti ja oman puolison valitseminen voivat edelleen olla joillekin afgaaninaisille rikkeitä joista he voivat maksaa jopa hengellään

en vastusta eläinten tuotantokäyttöä sinänsä mutta pidän tarkoituksenmukaisena sitä että myös tuotantoeläimelle kuuluu hyvä elämä ja hyvä kuolema enkä olen aivan vakuuttunut siitä että olemme tätä saavuttaneet suomessa saati sitten jossain muissa maissa turkistuotannon osalta

hallituksen toiminnasta ja kuva että vastaus jokaiseen ongelmaan on tero matsien omaisuuden yhtiöittäminen tämä herättää monissa suomalaisen kärsimyksen mitä hallitus seuraavaksi keksii yhtyettä suomi ole eikä pääministerinä toimi johtaja joka saneeraa työntekijät ja toimitti

kansalaisaloite ei voi toki sellaisenaan johtaa suoriin lainsäädännöllisiin muutoksiin mutta odotan sen johtavan vähintäänkin erittäin tarkkaan analyysiin ja toimenpiteisiin joilla voidaan paremmin tulevaisuudessa vastata näkemyksiin siitä mikä on tällaisissa tapauksissa oikein mikä on kohtuullista ja joiden kautta voidaan etsiä ratkaisuja rattijuopumuksien saamisesta kuriin

kauhistelemalla ja moralisoimalla näitä asioita ei tietenkään voi korjata

jos hallitus suhtautuu toiveiden mukaisesti positiivisesti tähän aloitteeseen niin toivon että edes osa sitten saatavasta taloudellisesta hyödystä kohdistuu nimenomaan eläinten hyvinvoinnin parantamiseen

julkisuudessa olleiden tietojen mukaan mies myös hallituksen omistajapolitiikan linjauksia valmistellaan suurin ja sen rooliinsa johdon ottein opein pienissä

pidän tärkeänä että kun jatkossa suomi osallistuu osana kansainvälistä yhteisöä afganistanin kehitysyhteistyöhön on naisten ja tyttöjen aseman parantamisen oltava ensisijaisena kohteena

joka tapauksessa on hyvä että se kansalaisaloite tänne käsiteltäväksi tulee niin saadaan avoimesti sitten puhua myös turkistarhauksen eettisestä puolesta jota ei voi rahalla mitata

demokratian tärkeä tekijä on että kansalaiset valitsevat vapaissa vaaleissa päätteensä yhtä tärkeää on että puolet ennen vaalia

rattijuopumukset eivät voi ratketa ainoastaan rangaistuksia koventamalla mutta ihmisten on aivan ehdottomasti kannettava vastuunsa omien tekojensa seurauksista

ohjelmansa ja vaalien jälkeen pyrkivät toteuttamaan sen merkitystä merkitystä on silläkin että tärkeät vaalit saatettava kansalaisten arvioinnille omasta toimin

he esittivät huolensa siitä että maa luisuu takaisin kohti mennyttä naisten aseman osalta erityisesti mikäli kansainväliset toimijat kiirehtivät sieltä pois liian ripeästi

myös minun mielestäni tämä edustaja tuupaisen esille tuoma ajatus kuvien julkaisemisesta on vähintäänkin selvittämisen arvoinen

on käynyt ilmi että näennäisen rauhan ylläpitämiseksi on jopa valmiuksia tehdä naisten aseman osalta myönnytyksiä talebaneille

hallituksen päätökset ja esimerkisi liukenee on käsitelty käynnistetty valmistelu herättää vakavan kysymyksen siitä onko hallituksen kansalaisen onko hallituksella kansalaisten saatua valtakirja

tällaiselle kaupankäynnille en näe hyväksyttäviä perusteita ja toivon että suomi afganistanissa toimiessaan tekee kaikkensa ja vielä vähän enemmänkin naisia puolustaakseen

kiitän ulkoministeriä siitä että hän omassa esittelypuheenvuorossaan erityisesti otti painokkaasti kantaa naisten asemaan

asia

valtavat leikkaukset koulutukseen eivät ole koulutuksen kehittämistä elävä koulutuksesta suomalaisen osa suomalaisten osaamistasosta ja tulevaisuutta

eduskunta edellyttää että hallitus säilyttää eläkeläisten asumistuen täysimääräisenä ja edelleen ehkä sitten rämänen yksityiskohtaisempi kysymys tarasti

niinistö zyskowicz poissa edusti räsänen poissa edustaja husseiniina poissa edustajat o

leikkaukset eläkeläisten lapsiperheiden opiskelijoiden ja työttömien toimeentulo eivät ole välttämättömiä päätöksiä mela poliittisia

ministeri soini osaa tähän parhaiten vastata olisiko ajateltavissa että suomen suurlähetystö verkostoa ja suurlähetystölle verkostolle tämä asia otettaisiin ikään kuin kärkihankkeeksi ja jopa integroitaisiin vuoden kaksituhattaseitsemäntoista

suomen tulevaisuuden ja osaamista lisäksi hallitus ellei hallituksen leikkausten kohteena ovat suomalaisen yhteiskunnan heikoimmat haavoittumiset lab ihmiset päiväkoti ja kouluikäiset lapset sairaat vammaiset eläkeläisten

arvoisa puhemies

ja keskustelu on siis päättynyt asioille että ulkoasianvaliokunta elefana varten esitellä päivystyksen viidestoista sija puhemiesneuvosto ehdottatte mihin panna pöydälle asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan

keskustelun alkupuolella eräässä puheenvuorossa hieman iloittiin tähän eurokriisiin liittyvästä alhaisesta korkotasosta joka hyödyttää asuntovelallisia